leikkauksista on kuitenkin hallituspuolueiden kesken yhdessä sovittu ja opetus ja kulttuuriministeriö on sitten osaltaan näitä leikkauksia toteuttanut

mutta kuten opetusministeri puheessaan sanoi ainoa syy näille leikkauksille on se että rahat eivät riitä

tällä hetkellä koulutuspoliittinen keskustelu yleensä ja tämä välikysymyskeskustelukin keskittyvät lähinnä taloudelliseen näkökulmaan siis juurikin näihin määrärahoihin kohdistuviin leikkauksiin

merkitystä pitäisi kuitenkin olla myös sillä millä tavalla nämä leikkaukset toteutetaan mitä sillä käytettävissä olevalla rahalla tehdään mitä sillä saadaan aikaiseksi ja miten se käytetään mahdollisimman järkevästi koulutuksen hyväksi

koulutuspolitiikassa ministeriössä ja meillä sivistysvaliokunnassakin tehdään koko ajan paljon töitä suomalaisen koulutuksen tieteen tutkimuksen hyväksi

mutta kun keskustelu ja välikysymys keskittyvät nyt juurikin näihin leikkauspäätöksiin niin muutama sana tämänpäiväisen keskustelun pohjalta

se on ikävää se on vaikeaa se on kipeä leikkaus mutta onko se todella kirveellä hakkaamista käden murtamista tai verilöyly

tämän ovat ilahduttavasti vahvistaneet varsin pitkälti myös yliopistojen johtajat joita on sivistysvaliokunnan jäsenenä ollut mahdollisuus tavata

eilisessä kehysriihessä päätettiin että koulutuksesta ei leikata yhtään enempää ja ministeri grahn laasonen on taistellut sen puolesta että tähän on päästy

sen sijaan saatiin jopa tämä pieni lisäys näihin hyviin tarkoituksiin joista ministeri kertoi

ei tietenkään tämän hallituksen leikkauksia voi puolustella edellisen hallituksen tekemillä ratkaisuilla mutta ne antavat vähän mittakaavaa tähän keskusteluun

nyt niitä uudistuksia tehdään joka portaalla ja tässä uudistustyössä on mukana laaja joukko nimenomaan alan asiantuntijoita ja ammattilaisia

varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa uudistetaan opetussuunnitelmien perusteita uudistetaan huomioidaan esimerkiksi kiusaamisen ehkäisy lastentarhanopettajien koulutusta lisätään opettajankoulutusfoorumi laatii opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen uudistuksia jokaisen koululaisen päivään lisätään tunti liikuntaa on koko digitaalisen oppimisen kärkihanke uusien oppimisympäristöjen ja ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistus oppisopimuskoulutusta kehitetään kohti koulutussopimusta lukiokokeilut ja myöskin korkeakouluja tuetaan ja kehotetaan rakenteellisiin uudistuksiin ja omien vahvuuksien mukaiseen profilointiin

tässä siis esimerkkejä niistä uudistuksista jotka ovat työn alla jotta suomalaisen osaamisen mahdollistavasta laadukkaasta opetuksesta ja tutkimuksesta voidaan myöskin tulevaisuudessa pitää kiinni

niin kuin olemme tänään välikysymyskeskustelussa moneen otteeseen kuulleet nämä opetus ja kulttuuriministeriön hallinnon alaan osuvat leikkaukset ovat uuden hallitusohjelman kirjauksista siitä vaikeimmasta päästä

säästöjä joudutaan kuitenkin tekemään vaikka niitä kukaan ei mielellään tekisi ja siksi asioita täytyy tehdä uudella tavalla

globaali kilpailu kiristyy koko ajan maailma muuttuu ja se tarkoittaa että myös koulutuksen täytyy uudistua eikä voida tehdä samalla tavalla kuin aina ennen

resurssien niukkuus totta kai kirpaisee harmittaa mutta samalla se pakottaa meidät miettimään miten vähemmästä voitaisiin saada enemmän irti

nyt kun leikkaukset nähdään uhkana meidän koulutukselle niin samalla täytyy tunnustaa myös uhka siitä että jatketaan koulutuksen tekemistä samalla tavalla kuin aina ennenkin

kokoomuksen eduskuntaryhmässä me olemme puhuneet paljon näiden leikkausten vaikutuksista ja pyrkineet sitoutumaan siihen että nämä uudistukset vaikuttaisivat mahdollisimman vähän opetuksen ja koulutuksen laatuun

viime hallituskaudella leikattiin sosialidemokraattisen opetusministerin johdolla niin ikään satoja miljoonia euroja nimenomaan koulutuksesta ja silloinkin nämä hallitusohjelman leikkaukset olivat niitä kaikkein suurimpia

samalla kävi niin että hankerahat keskittyivät erityisesti sellaisiin kuntiin joissa oli osaamista näitten hankerahojen hakemiseen ja joilla oli jo olemassa tällaisia suunnitelmia näitten rahojen käyttämiseen

riittäviä toimenpiteitä ei saatu aikaiseksi opetuksen kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseksi ja nyt hallitus jatkaa tätä työtä kokoomuslaisen opetus ja kulttuuriministerin johdolla

me haluamme uudistaa toimintatapoja sillä uudistaminen ei onnistu ainoastaan lykkäämällä erilaisia hankerahoja koulutuskentälle

kaikki oppimistuloksia mitanneet arvioinnit pisa mukaan lukien kertovat että oppilaiden osaaminen ja myös asenteet oppimista kohtaan ovat heikentymässä

oppimisen ja tietoyhteiskunnan murros on niin suuri että voidaan ihan aiheellisesti kysyä mittaavatko nämä oppimistulosten arvioinnit enää ihan oikeita asioita

mitä koulusta tulisi tänä päivänä jäädä käteen jotta koulussa vietetty aika voidaan todeta tulokselliseksi

koulutuksen nykytilasta on syytä olla huolissaan ja juuri siksi tämä hallitus panostaa ministeri grahn laasosen johdolla kärkihankkeiden kautta nimenomaan uusiin oppimisympäristöihin opetuksen digitalisaatioon ja opettajien täydennyskoulutukseen

osallisuuden lisäämiseen pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja jatkumoon koulutuksen laadun kehittämiseksi